poistetaan puolison tulojen tarveharkinta joka on tähän saakka johtanut älyttömiin tilanteisiin missä opiskelijat ovat joutuneet selittämään kelan virkailijoille kenen kanssa asuvat

ruuan hinnannousu tuntuu myös opiskelijoiden arjessa

näitä ovat energiatehokkuuden parantaminen uusiutuvan energian käyttöönotto yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja joukkoliikenteen suosiminen yksityisautoilun sijaan

nämä asiat vaativat yksittäisiltä ihmisiltä tekoja ja budjettiesityksessä hallitus tarjoaakin tähän hyviä edellytyksiä

tässä sopimuksessa sanotaan että silloin tämä rahamäärä jaetaan uudelleen meidän muiden maiden kesken

kuinka realistista on se että tämä koko sopimus raukeaa siinä tapauksessa että näiden maiden tilanne ja siinä on vielä mukana sitten irlanti ja italia kuuluu myös näihin riskimaihin menee pahemmaksi vai tosiaan raukeaako sopimus vai tuleeko se raha meille maksettavaksi

kotitalousvähennystä tulisi kuitenkin kohdentaa siten että sitä ei voida käyttää energiaa tuhlaaviin investointeihin kuten kesämökkien ympärivuotiseen sähkölämmitykseen

lähtökohtana tulee olla että kotitalousvähennyksen uuden lisäyksen voi saada vain energiatehokkuutta parantaviin remontteihin

maakaasun tavoin käytettävällä biokaasulla on suuri potentiaali suomessa

valtio ei ole aiemmin osallistunut lainkaan suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseen

valitettavasti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi

tämänhetkinen veropolitiikka siis suosii enemmän vapaata autoetua kuin ilmastoystävällistä joukkoliikennettä

kehäradan rakentaminen aloitetaan ensi vuonna

ilmastonmuutoksen hillintää ei edistetä hajakeskittämällä vaan raideyhteyksien varaan tiiviisti rakennetuilla viihtyisillä kaupunginosilla joiden ympärille jää paljon luontoa ja virkistysalueita

ratahankkeet ovat myös hyvää suhdannepolitiikkaa

suurilla julkisilla investoinneilla voidaan taantuman uhatessa pitää talouden pyöriä liikkeessä

suomessa tarvitaan jatkossakin vahvaa ammatillista osaamista kuten lähihoitajia hitsareita kirvesmiehiä ja kokkeja

tällä on vaikutuksia myös niin sanottuihin koulupudokkaisiin

hallitusohjelmassa onkin sovittu että ikäluokkien pienenemisestä huolimatta kunnat saavat pitää aiemman tasoiset resurssit perusopetuksen järjestämiseen

yliopistot ovat käymässä läpi historiallista uudistumista

vihreät vaativat että yliopistolain uudistamisen yhteydessä luovutaan tuottavuusohjelman yliopistoja koskevista vaatimuksista

näin kunnallisvaalisyksynä puhutaan aiheellisesti kuntien mahdollisuuksista järjestää laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille

siksi on erittäin hyvä että hallitus lisää kuntien sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksiin varoja muun muassa vanhustenhuollon parantamiseen ja vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen

kuntien on huolehdittava siitä että palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

vihreät ovat jääneet hallituksessa alakynteen kehitysyhteistyömäärärahojen korottamisvaatimuksineen

meillä on velvollisuus kantaa osuutemme kaikkein köyhimpien ihmisten auttamisessa ja nostaa kehitysapurahojen taso eun ja ykn suositusten tasolle mahdollisimman nopeasti

tällä viikolla eduskunta päättää budjetista sitten me olemme istuntotauolla ja samanaikaisesti käydään erittäin tärkeitä neuvotteluja työmarkkinasopimuksen aikaansaamiseksi

näin edistämme rauhaa ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä

vihreät vaativatkin tilanteen korjaamista ja kehitysyhteistyömäärärahojen irrottamista valtiontalouden kehyksistä

haluaisin nyt tarkempaa tietoa tästä teidän esittämästänne työllisyyssopimuksesta sen hinnasta ja niistä asioista joita olette esittäneet siihen

meidän olisi hyvä kuulla ne nyt koska ne tulevat keskeisesti vaikuttamaan esimerkiksi kehysneuvotteluihin joita hallitus käy helmikuussa

arvoisa puhemies

tämä tilanne on nyt erittäin vaativa ja mielestäni olisi hyvä ja vastuullista että avaisitte tätä asiakohtaa meille nyt tänään

toisena kun puhutaan yhteiskunnan kyvystä selviytyä ja uusiutua keskeistä on juuri niin kuin ministeri katainen korosti kyky uusiutua luoda uusia työpaikkoja luovuuden kautta löytää uusia ratkaisuja

tässä lisätalousarviossa yritysten kansainvälistämisavustusten lisäämisellä edistetään muun muassa ympäristöliiketoiminnan puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kansainvälistymistä

paljonko on laskettu että tulee uusia työpaikkoja puutuoteteollisuuteen ja puurakentamiseen kun hallitus aktiivisesti edistää tämän toiminnan eteenpäinmenoa

tämä mennyt kausi on kyllä ollut harvinaisen yllätyksellinen ja arvaamaton ennen kaikkea finanssipolitiikan osalta ja on ollut hyvin opettavaista työskennellä valtiovarainvaliokunnassa

me olemme puhuneet usein kahdesta työvälineestä kehysprosessista ja tuottavuusohjelmasta kyseisessä valiokunnassa ja molempien näiden arviointi kriittisesti on keskeistä ajatellen tulevien vuosien talouspoliittisia linjauksia joita maassamme tehdään

tässä tarkastusviraston erilliskertomuksessa virasto korostaa sitä että kehysten valmisteluprosessi ja siihen liittyvä vastuunjako ovat selkeitä mutta tätä valmistelua vaivaa kuitenkin kiire

ongelma on se että usein niistä tulee arvovaltakysymyksiä ja uusia linjauksia tai sitten näitä uudelleenkohdentamisia joita tulisi tehdä

tässä tarkastuskertomuksessa sanotaan että kun suurin osa näistä määrärahoista on lakisääteisiä siitä seuraa että määrärahojen uudelleenkohdentaminen vaatii usein poliittisia päätöksiä ja menorakenteita ja niiden tarpeellisuutta tulisikin aika ajoin aidosti tarkastella uudelleen

onko sitä lainkaan sillä veropolitiikassa te vastustatte arvonlisäveron korotusta koska se vähentää kulutusta ja samoin vastustatte teollisuuden sähköveroa ja nämä ovat aivan selkeitä tärkeitä linjauksia ekologisen verouudistuksen näkökulmasta

sitten keskusta kyllä hienosti omassa ryhmäpuheenvuorossaan innovoi ja näki tulevaisuuden miljardien hankkeita uusiutuvan energian sektorilla

on realismia että meidän kansantaloutemme on niin pieni että mittavat investoinnit ydinvoimaan ovat sellaisia jotka vähentävät selkeästi uusiutuvan energian alan satsauksia

näistä reunaehdoista vaikeista reunaehdoista huolimatta pitäisi kyetä tekemään tätä uudelleenarviointia myös hallituskauden sisällä

mutta se on vaikeaa koska tässä sanotaan aivan aiheellisesti

nykyinen nopean talouskasvun vuosina omaksuttu toimintatapa on johtanut siihen että vanha menorakenne raahaa mukana hallituskaudesta toiseen koska priorisointia ei tehdä

tämä tarkoittaa sitä että meidän pitäisi uskaltaa myös karsia menoja tehdä leikkauksia ja on hyväksyttävä se tosiasia että nyt on edessä aika jolloin saavutetuista eduista on luovuttava

ja tässä on puolueiden rehellisyys luottamus ja rohkeus nyt veitsenterällä tänä keväänä kun käymme eduskuntavaaleihin joissa keskeisenä kysymyksenä tulisikin olla valtiontalouden kestävyysvajeen

koski omassa syntymäpäivähaastattelussaan kaksi vuotta sitten tunnusti että tämä hallitus on oikeudenmukaisempi kuin edellinen hallitus

olen nyt kolmatta kautta eduskunnassa enkä muista että minään muina aiempina kausina olisivat näin vahvasti nousseet nämä julkisen talouden kestävyystavoitteet keskusteluun

mutta nyt nämä kaikki finanssikriisin seurausvaikutukset ovat niin ilmeisiä että enää ei voida päätä pistää pensaaseen vaan nyt on nostettava keskusteluun ikävät tosiasiat

ihmettelen syvästi kaikkien oppositiopuolueiden välinpitämättömyyttä ilmastonmuutoksesta ja ympäristön eteen tehtävistä asioista

epämiellyttävä tosiasia on myös se että esimerkiksi etla osoittaa merkittävän riskin nykyisen suuruisen hyvinvointivaltion ylläpitämismahdollisuuksille

toiset puolueista ja ehdokkaista ja ministereistäkin yrittävät vakuutella ihmisiä siitä että riittävä talouskasvu työurien pidentäminen tuottavuuden lisääminen riittäisivät siihen että nykyisen kaltaista hyvinvointivaltiota voidaan ylläpitää mutta se ei ole kyllä totta

silloin tulisi merkittävä finanssikriisi ja silloin olisi hyvinvointivaltio todella uhattuna

näin painavia asioita tulee nyt tarkastusvaliokunnan käsittelyyn ja kuten debattipuheenvuorossa sanoin odotan mielenkiinnolla sitä mietintöä

se tulee olemaan arvokas ja tärkeä työväline tänä keväänä kun me käsittelemme puolueissa ja julkisessa keskustelussa nykytilannetta ja tulevia haasteita

miten kuntien itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyys

miten sen käy itsenäisyyden kävisi jos todellakin otetaan kriittiseen tarkasteluun se pitäisikö kuntien rahoitussuhteet ottaa kehyksen piiriin ja millä tavalla

mutta todellakin kiitos valtiontalouden tarkastusvirastolle

tarkastusvaliokunnalle nyt todellakin voimia tähän työskentelyyn

kun puhutaan jäsenmaiden kilpailukyvyn edistämisestä olen huolestunut siitä miten ympäristökysymykset huomioidaan

kysynkin pääministeri vanhaselta miten huomioidaan se että tämä kasvu ei tapahdu ekologiset reunaehdot unohtaen vaan niin että se kasvu on kestävää siinäkin mielessä

toinen kysymys ministeri kataiselle

jos ei tämä vero ole niissä esityksissä mukana tuletteko esittämään sitä sinne

arvoisa rouva puhemies

se on tärkeä meille kaikille luottamushenkilöille ja tuleville hallituksille

arvoisa puhemies

kuten ryhmäpuheenvuorossa jo toin esiin vihreiden mielestä on tärkeätä että tulevaisuudessa terveydenhuollon yksiköiden johtamis ja hallintoratkaisut eivät saa vaarantaa potilaiden hoitoa

miten ministeriö aikoo tästä eteenpäin seurata yksityissairaaloiden toimintaa ja kehittää ennakointijärjestelmää siten että kun nähdään näitä hälytysmerkkejä tilinpäätöksistä tai jostain muusta että nyt on vaaran merkit olemassa niin tulevaisuudessa voidaan etukäteen valmistautua paremmin ja mahdollisesti puuttua tilanteeseen ettei se kärjisty tällä tavalla ja tule tämmöistä yleistä hädän tunnetta potilaille

se on pääosassa ja te itsekin olette puhunut siitä mutta toistaiseksi se on ollut tähän asti vain henkilöstön vähentämistä ja valtiovarainvaliokunnassa me olemme mietinnössä kritisoineet sitä

kysyisin valtiovarainministeri kataiselta onko tällä hallituksella jo valmius kajota näihin saavutettuihin etuihin eli verovähennyksiin koska ne ovat ratkaisevassa asemassa kun taloutta tasapainotetaan

satoselle

maahanmuuttoa pitäisi nimenomaan lisätä

yksi keskeinen tekijä ja nimenomaan lääke tämän talouden tasapainottamiseen ja kestävyyteen on maahanmuuton lisääminen tässä kansantalousosaston paperissa

on tärkeä puhua myös turvallisuudesta aina isojen ratkaisujen yhteydessä

me olemme puhuneet taloudellisesta turvallisuudesta viime päivinä ja siinä on löytynyt kollektiivista vastuuta kriisitilanteessa

jos tapahtuu onnettomuus niin kaikki massiiviset kulut tulevat kansalaisten ja jokaisen veronmaksajan maksettavaksi

miten te voitte esittää tällaista ratkaisua suomen kansalle joka vastustaa ydinvoimaa

arvoisa puhemies

meillä on jotenkin tällä hetkellä ja tässä hallituksessa ollut sellainen ilmapiiri että asioista ei saa avoimesti käydä arvokeskustelua tai ei saa kyseenalaistaa tehtyjä päätöksiä koska se antaa vaikutelman siitä että hallitus ei olisi yhtenäinen tai hallituksessa olisi linjaristiriitoja